nyt se on näitten minun käytössäni olleiden tilastojen mukaan pudonnut kolmannekseen siitä siis ihan suoraa pudotusta vuokra asuntojen rakentamisen osalta

teillä on jotkut toiveet mutta te ette vastaa kysymykseeni tuleeko lisäbudjettia oli nämä numerot mitä hyvänsä koska työttömyys kasvaa jyrkästi

jos emme sitä hoida niin ei se suomen uskottavuus yk areenoilla kovin iso ole eikä tässä auta tuudittautua siihen että aina käy lama jolloin se läheneminen vähän paranee meidän lupauksemme osalta

rovaniemellä on alkamassa valtion tietotekniikan hallinnon rakennustyömaa haltik iso työmaa valtio maksajana

tuleeko lisäbudjettia

ja kun me köyhyyttä yleensä olemme alkion porukan kanssa poistamassa niin totta kai se siitä pitää alkaa se köyhyyden poistaminen mikä se pääsyy on

perusteluna on jopa sekin että on niin paljon tyhjiä asuntoja että ne jotka asuvat samojen yhtiöitten vuokra asunnoissa joutuvat maksamaan nämä tyhjätkin tilat

eli tällä lailla tämä muuttoliike vaikuttaa hankalasti molemmissa päissä maata toisaalla sen vuoksi että muutetaan pois ja toisaalta sen vuoksi että muutetaan niin paljon näille seuduille

miten te aiotte puuttua arvoisa ministeri tähän ulkomaalaisen työvoiman halpatyövoiman värväykseen vai onko se niin että taas katsellaan vaan sivusta ja todetaan että eihän tälle mitään voi kun euroopan unionissa ollaan ja siellä on tämä villi kapitalismi voimissaan

no tietenkin pitää yrittää nyt vaikuttaa myöskin siihen että ne köyhimmätkin pystyvät vuokralla asumaan ja silloin on kyse asumistuesta

eihän tähän voida alistua maailmanloppuun saakka että suomalainen työvoima syrjäytetään vain sen vuoksi että saadaan halvempaa työvoimaa muualta tilalle

kuka teistä tulee edes vastaamaan tähän kysymykseen

asumistuki on tärkeä pienituloisimmille mutta se on nyt hyvin monimutkainen ja hankala järjestelmä ja siinä puuttuu tämä indeksisuoja näiltäkin ihmisiltä

eli kyllä minä arvoisa asuntoministeri ehdottaisin että rupeaisitte puuhaamaan tähän maahan vuokrasääntelyä jossa valtio rupeaa lopultakin sanomaan markkinavoimille miten tulee toimia säädyllisesti vuokralaisia kohtaan

arvoisa puhemies

eihän siihen voi kapitalisteilla muuta syytä olla

siinä eivät ole nyt ne sanktiot läheskään riittävän isoja niille jotka rikkovat näitä sääntöjä ja toisaalta tarkastajia jotka tarkastavat noudatetaanko näitä säännöksiä on hävettävän vähän kymmenen koko maata varten

se ei ole optimaalinen valuutta alue ja nyt tämä näkyy

tämä linja mitä te määräätte on väärä

yhtään kreikan johtajaa jotka huijasivat ei ole pantu vankilaan eikä yhtään irlannin johtajaa ole pantu vastuuseen väärästä politiikasta

kansa maksaa

arvoisa ministeri mitä tiukemmin te itsenne tähän enestamin jätevesiasetukseen sidotte sitä makeammin soini nauraa matkalla hyyskään sillä tässä on pohja joka ei pidä

ja kun rannoilla asuviakin on niin siellä pitää mennä niitä pienituloisia vastaan

työllisyystilanne huononee nyt jyrkästi ja oman kortensa kekoon kantaa myös stora enso joka siirtää toimintoja suomesta ruotsiin

euroopan unionin perusidea on pääomien tavaroiden ja työvoiman vapaa liikkuvuus

arvoisa puhemies

se tarkoittaa työttömyyden kasvua ainakin lomautuksia tehtailla suomessa ja myös metsissä sekä puukaupan kautta myöskin hankaluuksia metsänomistajille

sieltä vyöryy sitä puoli ilmaiseksi tekevää työvoimaa kun sitä sinne eri maihin hamstrataan ja tämä näkyy myös suomessa

sehän on ihan typerä järjestelmä joka pahimmillaan johtaa siihen että jos esimerkiksi toinen sattuu vaikkapa olemaan nainen hän on täysin tuloton tosiasiassa elämässä

euroopan unionin ja venäjän integraation syventäminen on euroopan kohtaloiden kannalta erittäin tärkeä ja tässä kaasuputken onnistuminen on merkittävässä roolissa

minä arvaan että pääministeri jatkaa sitä aikaisempaa keskusteluamme joka käytiin kemijärven sellutehtaasta ja toteaa ettei pörssiyhtiöön voi mitään vaikuttaa vaikka se suomelle hankaluuksia tuottaakin

minulle esimerkiksi soitti kerran eräs nainen joka sanoi että hänellä ei ole rahaa ollenkaan kun se tarveharkinta söi hänen pienenkin työmarkkinatukensa

eli pitää panna se tilaaja ja pääurakoitsija vastuuseen koko siitä yritysketjusta aliurakoitsijoita myöten

aiotteko te puuttua jotenkin tähän stora enson toimintaan siten että joku tolkku tulee siihen ettei nyt ihan vaan omien etujen perässä juosta vaan katsotaan myös tämän maan etua pikkuisen

suomi pitää tärkeänä eun ja venäjän yhteistyön lisäämistä mutta minulla on jotenkin sellainen tunne että tässä kaasuasiassa suomen nykyisen johdon rooli on ollut aika matala matala profiili

älkää aina olko viemässä ihmisiltä jotakin vaan miettikää miksi tämmöistä sotkua saadaan aikaan tämmöisillä jipoilla joilla halutaan vaan syödä pieniäkin tuloja

toinen mikä pitää tehdä on lisätä valvojien määrää

miksi ammattikorkeakoulujen osalta ei ole päästy puusta pitkään terveydenhoitojärjestelmän luomiseksi

sikainfluenssasta on puhuttu kohta vuosi ja kuitenkin epidemia ehti lappiinkin ja muuallekin maahan ennen kuin saatiin rokotteita

kun lopultakin hallituksesta löytyy valmiutta vaikuttaa valtionyhtiöihin niin täällä tulee kymmeniä kysymyksiä joissa on semmoinen hyvin selkeä viesti että ainakin on väärin sammutettu kun kainuuseen laitettiin töitä

kuitenkin muissa eu maissa on yleensä odotuksia että suomi käyttää historiansa tuomia opetuksia hyväkseen ja edistää integraatiota

onko siellä vastaajia vai onko teillä näitä puolen minuutin vuoroja taas edelleen

olemmeko me näitten ylikansallisten jättilääkeyhtiöitten asiakkaiksi niin pieniä että olemme kuin lastu ison meren laineilla

torniossa on nyt sattunut tämä valitettava surullinen tapaus jossa pyrittiin vakavampaan hoitoon mutta ei päästy ja se vei yhden lapsen

mutta se mitä olisi pitänyt tehdä pääministeri

miksi

valtiovarainministeri törkeä sananvalintanne oli siinä kirjoituksessa

te jaatte kansaa

te annoitte verohelpotukset omianne suurituloisia eniten hyödyttävästi pienituloiset hylkäsitte kokonaan

arvoisa puhemies

ensin kokoomuksen ministerit stubb ja häkämies unohtivat kertoa presidentille että suomen joukot tulevat afganistanista pois ennen toista kierrosta

työttömille ja muille köyhille ei tule mitään korotuksia mutta työnantajamaksua alennatte kelamaksun osalta miljardilla eurolla

tämä on yhtäkkiä tähän nyt kehitetty tämmöinen lahja kapitaalille kun sinne päin muutenkin kumarrellaan pitää se tulee edustaja arvioi ministeri varma perustelu

herra pääministeri inhimillisesti ajatellen voi ymmärtää että te haluatte olla eu kokouksissa kukkona tunkiolla kun te presidenttiä sieltä pois häädätte niin kuin olen ymmärtänyt

arvoisa puhemies

kokoomuksen kansanedustajan väite siitä että verohelpotus on nyt oikeudenmukaisesti toteutettu ei pidä ollenkaan paikkaansa

tämä linja jatkui myös viime viikolla täällä eduskunnassa jossa isolla enemmistöllä hyväksyttiin suomalaissotilaiden määrän lisääminen afganistanissa

näin siitä huolimatta että isaf operaatio afganistanissa on kasvanut yhteen usan afgaanikapinallisia vastaan käymän niin sanotun terrorisodan kanssa

natolle on sanottu kyllä kyllä kyllä jo ennen kuin oikeastaan on kysyttykään mutta ykn suuntaan on sen sijaan oltu erittäin kovakorvaisia